aivan niin kuin edustaja pekkarinen tuossa sanoi kyllä metsähakkeen ja turpeen yhdistelmä on tullut heikommat ei heikon heikon heikot heikompaan asemaan suhteessa kivihiileen ja se on aiheuttanut sen että kivihiiltä on lähdetty tuomaan entistä enemmän suomeen

kyllä minun mielestäni erittäin huolestuttavia piirteitä ovat ne kun esimerkiksi keski suomessa panostetaan tällä hetkellä uusiin kivihiilivoimalaitoksiin uusiin kattiloihin ja keski suomeen joka on metsämaakunta turvemaakunta tuodaan ulkomaista energiaa

uskon että näitä keskusteluita tarvitaan enenevässä määrin kun kevät lähestyy ja on oletettavissa että mikäli me emme euroopan laajuisesti saa muutosta aikaan niin turvapaikanhakijoita on tulemassa vielä enemmän kuten myös itärajan suhteen myös siinä tarvitaan yhteispohjoismaisia keskusteluita ja ponnisteluita

onhan yhteisöverouudistus hyvä asia

toivon siis tälle lakialoitteelle myönteistä suhtautumista ja sen eteenpäinmenoa myös valiokuntakäsittelyssä ja että tämä saadaan voimaan ensi vuoden alusta

keskustelu

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään puolustus

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina seitsemäs yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista lukien

palvelualoja kuten partureita rasittaa korkea arvonlisävero

se on siellä suuri asia

kuljetusyrittäjiä rasittaa korkea polttoaineen hinta joka osaltaan nostaa kustannuksia ja vaikuttaa sitten pitkäjänteisesti myös monien muiden yrittäjien toimintaan

pk yrittäjät ja yritykset tarvitsevat nyt porkkanaa eivätkä keppiä

kaikki mahdolliset byrokratian esteet tulisi kyllä nopealla aikavälillä saada purettua pois ja luoda niitä mahdollisuuksia yrittäjyydelle

öä työantajan

työnantajan sivukulujen suuri määrä tuntuu olevan monelle pienyrittäjälle rajoite ja rajoite myös riskin ottamisessa ja yritystoiminnan laajentamisessa

tähän loppuun haluan vielä sanoa sen mikä täällä joissain puheenvuoroissa on noussut myös esiin että kyllä nyt sukupolvenvaihdokset myös tarvitsevat uuden sysäyksen

haluaisin nostaa mietittäväksi olisiko aika myös perintö ja lahjaveron totaaliselle uudistamiselle

arvoisa herra puhemies

arpajaisverolain muutos on osoitus siitä kuinka hallitus luulee keräävänsä enemmän veroja mutta todellisuudessa aiheuttaakin verotulojen menetyksiä työpaikkojen menetyksinä

me olemme vaatineet työllisyysohjelmaa ja se jotta me pystymme luomaan uusia työpaikkoja vaatii meiltä myös toimenpiteitä

me vaadimme niitä kannusteita että uskalletaan ottaa riskejä ja uskalletaan myös epäonnistua ja sitä kautta oppia ja sitä kautta myös päästä vielä edelleen uuteen alkuun

meidän ja hallituksen esityksissä on vain se vissi ero että me haluamme kasvua ja työtä suomeen lisää emmekä leikkaa lyhytnäköisesti

me olemme esittäneet sitä että tähän maahan pitää perustaa rahasto myymällä ei strategista omistusta sieltä olevia varoja ohjata uuteen kasvuun

meillä on myös suomalaisissa luonnonvaroissa kaiken kaikkiaan hyvin suuri potentiaali niin niillä turvesoilla kuin myös ylipäätään alkutuotannossa kaikessa mitä tuolta pelloilta ja metsistä me voimme saada

pohjoismaiden neuvosto on kyllä tärkeä foorumi tässä parlamenttienvälisessä keskustelussa ja pitää sanoa että kyllä nyt viime kauden loppupuolella ja silloin kun tälle kaudelle tultiin myös valiokuntien välinen yhteistyö on parantunut

työnteko on asia jonka täytyy olla kannattavampaa aina kuin joutenolo ja sen takia on erittäin hankala ja huono ja oikeastaan aika käsittämätönkin tilanne se että jos työttömyysturvalla oleva henkilö menee töihin niin häneltä peritään silloin työttömyysturva pois

arvoisa puhemies

on puhuttu yhteisistä materiaalihankinnoista yhteisestä harjoittelusta kustannussäästöjen osittaisesta löytämisestä mutta myös yhteisen vahvan maanpuolustuksen löytämisestä toinen toisensa auttamisesta niin ikään ja tilannekuvan jakamisesta sen yhteisen kokonaisuuden löytämisestä tähän itämeren alueelle kahden sotilaallisesti liittoutumattoman maan välille

fi sivuston kautta

mielestäni tällä pohjoismaiden neuvostolla on varmasti ollut vaikutusta ja te olette käyneet näitä parlamentaarisia keskusteluita siellä mikä on poikinut sitten nämä hanaholmen keskustelut muun muassa meille tänne suomeen

tämä ylimitoitettu kiristys ei huomioi sitä tosiseikkaa että taloudellinen matalasuhdanne vaikuttaa totopelitoiminnan kannattavuuteen muita rahapelejä enemmän

eduskunnan suuri sali otti aloitteen lähetekeskusteluun huhtikuun lopulla ja tällä viikolla maa ja metsätalousvaliokunta sai mietinnön valmiiksi asiasta

esimerkiksi tässä turkistarhauksen kohdalla tämä keino oli huomattavasti parempi kuin takavuosien laajat iskut tarhoille joista kärsivät niin tuottajat eläimet kuin koko lähiseudun luonto ja ihmiset

se on poikinut myös sen että kun muun muassa edustaja kanervan ja edustaja heinäluoman kanssa olemme tuossa naton parlamentaarisessa valtuuskunnassa niin on ollut helppo yhdessä keskustella ja tilannekuvaa jakaa siitä missä mennään nato keskustelussa

arpajaisverolakia muutoin muutettaessa säilytettiin totopelien osalta veroprosentti ennallaan

herra puhemies

ja nyt kun tätä nato selvitystä tehdään niin meillä suomessa kuin ruotsissa niin toivoisin että semmoinen yhteisymmärrys taikka lähinnä tilannekuvan jakaminen myös siitä löytyisi että me menisimme samaan suuntaan tässäkin asiassa maiden välillä

hieman näiden aloitteiden mittakaavaa täytyy kuitenkin suhteellistaa

samaan aikaan suomeen tuodaan kuitenkin tonneittain kivihiiltä ja turpeen asema suhteessa kivihiileen putoaa ja sen kautta menetetään jälleen tuhansia työpaikkoja suomesta

teidän järjettömän ja yksisilmäisen energiaverojen hinnannoston vuoksi myös kaukolämpölaitokset joutuvat nostamaan hintojaan jotka siirtyvät kuluttajien maksettaviksi

ministeri niinistö te haluatte tuhota suomalaisen maaseudun kaikin mahdollisin keinoin viemällä sieltä työpaikat ja tekemällä asumisesta ja elämisestä suhteettoman kallista niin ettei siellä pian asu kuin susia ja karhuja

tänään siis käsitellään täällä eduskunnassa ensimmäisen kansalaisaloitteen mietintöä jonka maa ja metsätalousvaliokunta sai tiistaina valmiiksi

eikö nyt olisi parempi pyrkiä korvaamaan tuontikivihiili suomalaisella mustalla kullalla eli turpeella sen järjettömän alasajon sijasta

turkistarhaus halutaan säilyttää tärkeänä elinkeinonamme ja sitä halutaan jatkossakin kehittää entistä laadukkaammaksi

tämä ala on voimakas vientiala

herra puhemies

jos raha on ohjautunut edes välillisesti toimintaan mis sä propagandahakuisesti mustamaalataan kaikki turkis ja kotieläintuottajat eläinrääkkääjiksi ja tiloilla on käyty kuvaamassa salaa laittomasti ja aiheuttamassa häiriötä on näitä tukia tarkasteltava uudelleen

esimerkiksi eilen televisiossa näytetyt salaa filmatut kuvat videot on otettu alueelta jossa penikkatautiriski on ollut suuri

nyt ollaan tosiasiassa sitä tasa arvoa viemässä pois ollaan romuttamassa sitä perheitten valinnanvapautta joka tällä hetkellä on

tämä pakkotasa arvo mitä nyt hallituksen toimesta ollaan viemässä läpi ei ole sitä

herra puhemies

selkeä enemmistö suomen kansasta on sitä mieltä että kotihoidon tuki halutaan säilyttää tänä tasa arvoisena hyvänä vaihtoehtona kuin se tällä hetkellä on

minä ainakin luotan yrittäjiin

luotan siihen että tämän lain täyttäminen ja se miten yrittäjät toimivat näitten katsastusten suhteen tulee menemään kaikkien kannalta hyvin

näyttää siltä että tästäkin ollaan tekemässä niitä ratkaisuja joita joutuvat sitten tulevat hallitukset korjaa meni loppusuora häämöttää ajattelen menetellä seuraavasta elikkä on vielä ripatti puhe vuorot niille ryhmäpuhujille jotka ovat paikalla ja välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittaneelledusta vehviläisen ja sen jälkeen ministereiltä

jotkut henkilöt olivat lähettäneet kymmeniä viestejä

minä luotan siihen että tämän lain yhteydessä pystytään nimenomaan kuluttajan asemaa parantamaan siltä osin että saadaan sitä katsastusta edullisemmaksi saadaan sitä nopeammaksi saadaan myös sitä joustavuutta ja kuten edustaja tossavainenkin toi esiin niin kyllähän tämä monella paikkakunnalla jos se paikkakunnan liike autokorjaamo pystyy tuottamaan nämä katsastuspalvelut tuo myös lähemmäksi tätä palvelua

teidän politiikkanne romuttaa hyvinvointiyhteiskuntamme ja teollisen kilpailukykymme

niitä olisi saatavilla maataloudesta sen ruuantuotannosta bioenergiasta ja muiden luonnonvarojen käytöstä mikäli niin haluttaisiin tehdä

kun kansalaispalautetta meille edustajille laitetaan sen on hyvä olla henkilökohtaisesti kirjoitettua ja viesti on hyvä tuoda fiksummin esille ei massapostitusten kautta

teidän bioenergiahöpötyksenne on täysin vailla totuuspohjaa ja sen todistaa jo ensi vuoden talousarviokin missä bioenergiatukia ollaan leikkaamassa lähes puoleen

korjaamaan

tällä romutetaan ne keskustan hyvin luomat kymmenet tuhannet uudet työpaikat mitä uusiutuvan energian puolella olisi saavutettavissa

toivon että tämän elinkeinon harjoittajille annetaan jatkossa työrauha ja ne huomiot mitä mietinnössäkin on otettu esiin muun muassa eläinten olojen parantamiseksi otetaan asianmukaisella tavalla huomioon ja toteutukseen

vien auton niin sanotusti katsastushuoltoon avaimet käteen sieltä korjaamolta käyttävät sitä katsastuksessa ja niin edelleen

mutta herra puhemies onhan niihin väärinkäytöksiin aina tietenkin se mahdollisuus ja senhän takia tässä nyt siihen valvontaan ja koulutukseen on kiinnitetty myöskin huomiota ja tämä laatustandardi on olemassa tähän asiaan liittyen

mitä tulee vielä siihen kuinka nämä autokorjaamot tällä hetkellä toimivat

joissain maissa voi eläinten kohdalla antibiootteja käyttää huomattavasti enemmän myös eläinsuojelulainsäädäntö on aivan eri tasolla kuin millä se meillä suomessa on

siellä ei korjauksissa ole varaa tehdä virheitä vaan niihin puututaan ja nämä merkkioikeudetkin hyvin herkästi sitten lähtevät pois

silti nämä eri tuotantokustannuksilla tuotetut tuotteet ovat tuolla kaupan hyllyllä vierekkäin ja hintakaan ei voi silloin olla sama mutta kotimainen tuote on laadukkaampi ja huomattavasti eettisemmillä pelisäännöillä tuotettu

haluaisin myös kysyä nyt ministeri tiilikaiselta siitä minkälaista keskustelua euroopan unionin sisällä käydään yhteisten pelisääntöjen luomisesta tuotantoon peilaten myös sitten siihen kun käymme eun ja yhdysvaltain välillä ttip neuvotteluja vapaakauppaneuvotteluja ruuantuotannon alkuperävaatimusten ruuantuotantotapojen suhteen jotta elintarvikkeet myös siinä paljon suuremmassa mittakaavassa pystyisivät edes jollain tasolla olemaan samoilla lähtökohdilla ja samoilla tuotantotavoilla tehtyjä ja sitä kautta myös samalla kustannusrakenteella tehtyjä jotta suomalainenkin tuottaja pystyy kilpailemaan näillä globaaleilla markkinoilla

tuossa käytiin hyvää keskustelua liikenneministerin kanssa aiemmin debatissa ja siellä tuli useita asioita esille mutta kun en päässyt siinä kysymään ministeriltä niin ajattelin muutaman sanan sanoa myös niistä tärkeistä liikenneyhteyshankkeista mitä myös meidän seudullamme ja meidän maakunnassamme toivottaisiin edistettäväksi hallituksen toimesta

ulko ja turvallisuuspolitiikalla ei pidä politikoida ja suomen etu on ilman muuta toimia vakaassa euroopan unionin linjassa mutta samalla myös kahdenvälisiä turvallisuussuhteita ylläpitäen venäjän kanssa

tämä hallitus avaa useita uusiakin liikennehankkeita tällä vaalikaudella mutta se mitä itse pidän hyvin hankalana asiana on että keskisen suomen poikittaisliikenneyhteyksiin ei juurikaan satsauksia tule

venäjän toimet ukrainassa ja krimillä ovat tuomittavia

mielestäni tätä koko poikittaisliikenneyhteyttä pitää katsoa laajemmalla perspektiivillä

maantieteellisestä asemasta ja pitkään rakennetuista kumppanuuksista johtuen olemme kärsijöitä niin elintarvikeviennin kuin turismin romahtamisessa

tätä muun muassa keskipohjolan komitea on useamman vuoden ajan pitänyt vahvasti esillä että tämä kuljetus ja kehityskäytävä saataisiin paremmaksi ja yhteydet aina sieltä norjanmereltä venäjälle saakka saataisiin kuntoon

makera maatilatalouden kehittämisrahasto tarvitsisi ehdottomasti nyt panostuksia että investointeja meillä löytyy ja kasvua tulevina vuosina

energiapolitiikka vaatii meillä suunnanmuutoksen

arvoisa herra puhemies

kyllä kansa luottaa poliisiin ja kun poliisi näkyy niin se herättää sitä turvallisuudentunnetta mutta valitettavasti tuolla maalaispitäjissä sitä poliisin näkyvyyttä ei enää niin usein ole kuin sitä on joskus ollut

merenkurkun liikenne täytyy saada turvattua mutta mitä sitten rata ja tiepuolella on niitä ongelmakohtia niin niiden satsaamiseen ei ole nyt esimerkiksi ensi vuoden budjetissa osoitettu määrärahoja

valtionyhtiö vrllä on maamme junaliikenteessä henkilökuljetuksen monopoli